lapsen myymistä ei kuitenkaan käsitelty tätä mietintöä tehtäessä

arvoisa puhemies

jos tämä järkyttävä tapaus olisi tullut ilmi vähän aikaisemmin olisi lakivaliokunta voinut käsitellä asiaa tätä mietintöä tehdessään

kiitän laajasta kannatuksesta täällä salissa ja jään odottamaan oikeusministerin kantaa tähän asiaan

on hyvä että hallitus toimi kuten muun muassa edustaja sarkkinen jo aiemmin esitti ja perusti turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksen tornioon

yksityisten terveyspalveluyritysten ongelmana on myös niiden veronmaksukäytäntö

yrittäjille työntekijä josta ei koidu mitään maksuja on tietenkin hyvä asia mutta valtaosa ei kokeilun päätteeksi pysty kuitenkaan tarjoamaan työpaikkaa mikä taas on työntekijän kannalta ongelmallista ja epäoikeudenmukaista

on sekä turvapaikanhakijoiden että suomen etu että kaikki turvapaikanhakijat rekisteröidään heti maahantulon yhteydessä

jos näin jatketaan palveluiden yksityistämisen seurauksena verorahamme valuvat veroparatiiseihin

panostuksia tulisi silti roimasti lisätä esimerkiksi maahanmuuttajien kielikoulutukseen muuntokoulutuksen järjestämiseen ja yksin tulevien lasten ja nuorten tukemiseen

arvoisa puhemies

edellä mainittujen avointen kysymysten lisäksi uudistuksessa on monia muita todella suuria asioita joihin kukaan ei tunnu tietävän vastausta

arvoisa puhemies

sen sijaan että hallitus aikoo ministeri mäntylän kaavailemalla tavalla asettaa ihmisiä keskenään eriarvoiseen asemaan perustuslain vastaisesti sen olisi syytä ottaa kotouttaminen olennaiseksi osaksi koulutus ja työllisyyspolitiikkaa

minä kyllä uskon että myös tämän uudistuksen jälkeen jokaisella lapsella ja koululaisella on terveydenhoitajan palvelut käytössä mutta olennaista onkin mielestäni se onko se terveydenhoitaja osa sitä kouluyhteisöä ja onko se terveydenhoitaja osa sitä moniammatillista työryhmää

erittäin suuri auki oleva kysymys on rahoitusmalli

siksi olisi hyvä että kaikki eduskuntapuolueet löytäisivät yhteisymmärryksen siitä kuinka paljon kotouttamiseen tarvitaan lisäresursseja tulevien vuosien aikana

tämä on se kysymys mikä minua huolestuttaa

onkin todennäköistä että säästötavoitteisiin pääsemiseksi on vähennettävä palveluita tai heikennettävä palveluiden laatua pahimmassa tapauksessa tehtävä molemmat

sambiassa vaimolla ei myöskään ole oikeutta esimerkiksi periä miestään tämän kuoltua vaan kaikki mieheltä jäänyt omaisuus siirtyy miehen suvulle

arvoisa puhemies

lapset maat talo ja jopa vaimon vaatteet

me rahoittaisimme nämä panostukset esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia keinoja harmaan talouden torjumiseksi tukkimalla verovuotojen väyliä veroparatiiseihin ja luomalla pääomaverotukseen jyrkemmän progression

onkin hienoa että toimintaohjelma määrittää kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan kolmeksi kärkihankkeeksi naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet taloudelliset sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja osallisuuden lisäämisen

en usko että hoitolaitoksissa ovat niinkään asenteet vinksallaan vaan resurssit ovat todella vähissä kun näitä omavalvontoja ja hoitosuunnitelmia siellä laitoksissa yritetään tehdä

arvoisa puhemies

sitä että kaikilla on samat oikeudet

uudistuksen toteuttaminen ei pysähdy tähän vaalikauteen

edustaja tolvanen tarttui erittäin tärkeään asiaan

tehdään siitä myös totta

mitä parempi yhteisymmärrys uudistuksesta on sitä paremmat mahdollisuudet sillä on toteutua

tehtyjen selvitysten mukaan lähes kaikki hoitajat sekä kotihoidossa että laitoshoidossa ovat erittäin huolissaan vanhusten kaltoinkohtelusta ja jopa heitteillejätöistä

mielenterveysongelmista kärsivälle saattaa olla erittäin ylivoimaista kertoa ongelmastaan kenellekään ja siksi olisikin erittäin tärkeää että ensimmäinen jolle mielenterveysongelmista kärsivä ihminen ongelmistaan kertoo ohjaa hänet hoitoon ilman välikäsiä

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri onko järjestelmä tällä hetkellä niin byrokraattinen että ihminen unohtuu sinne rakenteisiin

arvoisa ministeri miten taataan se että jatkossa vanhustenhoito on laadukasta ja että alalle hakeutuu myös tulevaisuudessa motivoituneita ja hyviä hoitajia

ihmisiä on pompoteltava luukulta luukulle ongelmiensa kanssa eikä akuuttiin hätään ole saatavilla heti apua

hallitus oli alusta asti yksimielinen siitä verouudistuksen peruslinjauksesta jossa verotetaan mieluummin omistajien voittoja kuin yritysten voittoja

siten omistajia kannustetaan työllistämään ja investoimaan sen sijaan että he ottaisivat suurimmat mahdolliset voitot yrityksestään vuosittain

valtioneuvostossa ministerimme halusi hallituksen kirjaavan päätökseen lausuman jonka mukaan yritys ja osinkoverouudistuksen lainvalmistelun yhteydessä arvioidaan uudistuksen kasvu työllisyys ja tulonjakovaikutukset ja tehdään tarvittaessa lisätoimia

lausuma hyväksyttiinkin yksimielisesti

ulostulon jälkeen etenkin kokoomuksen kansanedustajien ja ministereiden suulla ilmoitettiin että päätös on tehty ja mitään ei muuteta piste

arvoisa puhemies

myös sen sitominen indeksiin sovitun mukaisesti oli vaakalaudalla

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan on kirjattu että tällä hallituskaudella edistetään lapsen etua perheen ja työn yhteensovittamista sekä varhaiskasvatuspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta

sen sijaan keskusta on lähtenyt huhujen perään ja tehnyt välikysymyksen asiasta josta ei ole vielä olemassa hallituksen kantaa

jo aiemmin sovitun liikennepoliittisen selonteon hankkeet voidaan käynnistää unohtamatta kuitenkaan jo käynnissä olevia hankkeita jotka saatetaan asianmukaisesti loppuun

arvoisa puhemies

käynnissä oleva kehärata hanke yhdistää valmistuessaan helsinki vantaan lentokentän päärataan ja sitä kautta koko suomen rataverkkoon

kahden ensimmäisen lapsen jälkeen taloudellinen tilanne ja keskeneräiset opinnot eivät mahdollistaneet lasten kotona hoitamista

myös pääradan välityskyvyn parantaminen pasilasta riihimäen suuntaan sekä riihimäen kolmioraiteen rakentaminen ovat osa pääradan ongelmien ratkaisua

terveyskeskusmaksuista luopuminen olisi merkittävä keino vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja koska se antaisi kaikkein pienituloisimmillekin mahdollisuuden päästä hoitoon

esikoisen koulun aloituskin sattui samalle ajalle joten oli yksinkertaisinta jäädä kotiin

kysyn asianomaiselta ministeriltä

asuntopulaa päätettiin helpottaa suuntaamalla kymmeniä miljoonia euroja lisää valtion tukemaan asuntorakentamiseen käytännössä kohtuuhintaisiin vuokra asuntoihin erityisesti helsingin seudulla ja isoissa kaupungeissa

mikäli uudet ja parannetut tukikeinot purevat vuokratason pitäisi uusissa vuokra asunnoissa ja perusparannuskohteissa laskea

olisi kuitenkin syytä muistaa että jokaisen paperittoman takana on oikeasti ihminen

hallitus auttaa kasvuseutujen kuntia asuntotuotannossa mutta silti kuntien oma aktiivisuus maan hankinnassa kaavoituksessa ja tonttien luovutuksessa on ratkaisevaa

jos ajatellaan esimerkiksi hi virusta kantavaa raskaana olevaa naista hänen ja syntymättömän lapsen kannalta on erittäin merkityksellistä saada hoitoa raskauden aikana

hiv testaus äideille ja tartunnan saaneiden saaminen lääkityksen piiriin estäisivät tartunnan siirtymistä äidiltä lapseen

malli lisäisi tasa arvoa isien osuutta lastenhoidossa ja se jakaisi vanhemmuuden kustannuksia tasaisemmin vanhempien työnantajien kesken

myös kotihoidon tuen osan kiintiöinti toiselle vanhemmalle auttaisi naisia palaamaan työelämään ja siten ehkäisisi naisten syrjäytymistä työmarkkinoilta

jokaisen suomalaisen on saatava sairastuttuaan taloudellisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta parasta mahdollista hoitoa

arvoisa puhemies

todellakin kunnat voivat nyt itse päättää sitten tästä hallituksen linjauksesta huolimatta subjektiivisesta päivähoito oikeudesta tulevaisuudessa

hallitusohjelmassa sote uudistus on kytketty kunta ja palvelurakenneuudistuksen kylkeen

riihimäellä päätettiin viime yönä säilyttää subjektiivinen päivähoito oikeus ennallaan samoin päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkoot säilyvät nykyisellään ja tämä on erinomainen asia

kuntauudistuksen jähmettyminen kiistelyksi kuntarajoista ja pienten kuntien olemassaolo oikeudesta on jumittanut myös paljon merkittävämmän sote uudistuksen

koska naisilla on yleensä pienemmät palkat ja määräaikaiset työsuhteet verrattuna miehiin on usein itsestään selvää että nainen jää kotiin hoitamaan lapsia

me vasemmistossa edellytämme nyt nopeita linjauksia ja esityksiä sote uudistuksen osalta

jos isät pitäisivät yhtä paljon perhevapaita suhteessa naisten pitämiin perhevapaisiin ei työnantajilla olisi tarvetta syrjiä naisia työelämässä